mutta itse en ole kannattamassa tätä aloitetta vaan nimenomaan sitä että meidän pitää kantaa aina huolta siitä heikommasta puolesta ja nyt puhun siis taiteilijoista vastaan esimerkiksi musiikkibisnes taikka laiton jakaminen taikka muu

muun muassa edustaja wallinheimo puhui tästä miten suomalaiset nuoret liikkuvat vähiten verrokkimaihin verrattuna ja niin poispäin

se tarkoittaa sitä että mediamaksu on sellainen että se ottaa huomioon perheet se ottaa huomioon opiskelijat yksin elävät pienituloiset mutta myös pienet yritykset jotka ainakin näissä alkuperäisissä esityksissä olivat varsin kohtuuttomasti joutumassa maksumiehiksi

niitä ovat julkis tai yksityisoikeudellinen asema taloudellinen määräämisoikeus työsopimussuhteitten tarkoittama henkilöstöpoliittinen joustavuus budjettivapaus strateginen vapaus yllä kuvattu hallitus joka on vastuussa strategiasta ja muista politiikoista joista tuossa aiemmin mainitsin hallituksen nimittämä rehtori tehokas hallinto jossa tutkijoita opettajia ei rasiteta hallinnon tehtävillä ja mekanismeja joilla yliopistolaiset osallistuvat yliopiston kehittämiseen

tämäntyyppinen tietysti kaikista surullisin esimerkki oli keskustan jätevesiasetus joka onneksi nyt on saatu korjattua edes jonkinlaiseen muotoon mutta tässä on myös vastaavaa problematiikkaa

kankaanniemi totesi kiinteistöveron rajojen korotukset sitten tämä nyt tänään käsittelyssä oleva yhteisöverojako osuuden muutos ovat merkittäviä

aika monella avustajana saattaa olla ikäihmisillä esimerkiksi oma puoliso joissain tapauksissa on varmasti ollut omaishoitaja joka sekin on monessa tapauksessa puoliso ja nyt heidät rajataan sitten kategorisesti pois

sitä ovat myös nämä pikavippifirmat pitäneet tärkeänä

jos on liian isosta yhteistyökumppanista taikka mahdollisuuksien pelikentästä minkälainen kiinakin on kyse niin silloin ei paljon uskalleta heidän asioihinsa puuttua

välittämättä siitä minkälaiset tulot perheellä tai yksin asuvalla on välittämättä siitä asuuko taloudessa yksi ihminen kaksi ihmistä tai vaikkapa viisikin aikuista tienaavaa ihmistä tv lupamaksu on saman kokoinen

puhun itse mielelläni lihakohusta en hevosenlihakohusta

tämän lain keskeisenä tavoitteena on siis edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa mutta sen kautta myös väestön hyvinvointia ja terveyttä ja fyysistä toimintakykyä pyritään ylläpitämään sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukemaan

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi vie suomalaista toisen asteen koulutusta ja ammattikoulua oikeaan suuntaan

hevosenliha on hyvää syötävää ja sitä soisi useammankin suomalaisen syövän mutta kohuksi hevosenlihan tekee se että paketeissa on muuta kuin mitä tuoteselosteessa kerrotaan

arvoisa herra puhemies

olen täysin samaa mieltä kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja tarja filatov joka esitteli tämän valiokunnan kannanoton

arvoisa puhemies

olen itse sitä mieltä että on hyvä että tässä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä yhtenäistetään käytänteitä euroopan sisällä

onko se sitten läpinäkyvämpää että siellä matkassa kiertää yksi sama henkilö joka toimii kaikille kun hän ei satu olemaan puoliso eikä läheinen ihminen pian olisi siten kaikille oma avustajana

meidän jokaisen pitää kantaa vastuuta siitä että esimerkiksi kuulovammaisille näkövammaisille pystytään tarjoamaan ohjelmia

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen kävi varsin laajasti ja hyvin läpi tämän asiakokonaisuuden ja myös ministeri sitä tuon debatin edellä ja jälkeen läpi kävi

olen itse allekirjoittanut tämän aloitteen joka on jätetty ruuan alkuperämerkintöjen pakollistamiseksi suomessa ja olen sitä ennen jättänyt myös toimenpidealoitteen vastaavasta asiasta kuten myös eduskunnan puhemiehistölle esityksen että suomen eduskunta siirtyisi suomalaiseen ruokaan

meidän nykyinen maksuhäiriöiden kirjaaminen ei paljasta nimittäin sitä riskiä joka usein piilee näissä pienissä pikavipeissä taikka muussa lainan ottamisessa

ehdotetuilla muutoksilla luodaan paremmat puitteet selkeälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksiin vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle

tässä laissahan käydään läpi myös järjestöt ja liikunnan hallinto ja olen ollut siihen tyytyväinen että tätä hallintoa on yksinkertaistettu vaikka meidän liikunnasta erittäin iso osa tulee juuri sieltä hyvästä urheiluseurakentästä ja toimintakentästä mutta meillä on myös varsin raskas hallinto jota on ollut hyvä purkaa ja siirtää niitä voimavaroja ja euroja entistä vahvemmin sinne itse liikuntaan ja urheiluun

tässähän laitetaan täytäntöön euroopan unionin sisäisiä puolustustarvikesiirtoja koskeva direktiivi ja euroopan talousalueen sisällä tapahtuvia puolustustarvikesiirtoja koskevia käytäntöjä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan

me olemme edustaja filatovin kanssa kumpikin ympäristövaliokunnassa ja ei ole kuin hetki siitä kun säädettiin energiatodistuksen tekijöistä oma rekisterinsä

nämä ovat kansainvälisiä kriteerejä yliopistojen autonomialle ja mielestäni olemme ottamassa aivan oikeita askeleita ja menossa rohkeasti eteenpäin

minun mielestäni suomessa pitäisi enempi kiinnittää huomiota siihen että seksuaalirikosten uhreille taattaisiin asiallinen oikeudenkäynti johon edustaja karhu edellä viittasi

en sen tarkemmin lähde sitä enää läpi käymään mutta puolustusvaliokunnan näkökulmasta haluan kiittää ulkoasiainvaliokuntaa siitä että puolustusvaliokunnan huomiot on otettu kyllä varsin laajasti huomioon tässä mietinnössä ja myös tuo meidän esittämämme selvitys tästä toimivuudesta on kirjattu mietintöön

arvoisa puhemies

itse toivon että tällaisestakin asiasta voidaan puhua asiallisesti kiihkottomasti ollaan sitten puolesta taikka vastaan

mutta silloin kun tämä rahoitus hoidetaan näin ja rajataan tuo ylen julkisen palvelun tehtävä oikealla tavalla silloin mediamaksu pysyy kohtuullisena

aivan loppuun

tietysti olisi erittäin tärkeää että nämä rekisterit tulisivat niin että ne olisivat helposti löydettävissä ja toivottavasti tulevaisuudessa yhden osoitteen esimerkiksi nettiosoitteen alaisuudesta jos ne eivät jo tämän myötä niin ole

toivon että näitä tekijöitä löytyy jatkossakin näihin vaalien toimihenkilöiksi ja olisi erittäin tärkeää että jatkossakin nämä pystyttäisiin hoitamaan niin sanotusti vapaaehtoistyöllä talkootyöllä

voi syntyä tilanteita että ihminen hankkii kymmeniä kulutusluottoja ja illuusio maksukyvystä voi kantaa hyvinkin pitkään

siinä käytiin hyvin läpi tätä lakiesitystä tämän hyviä puolia mutta myös tämän lakiesityksen heikkouksia taikka niitä kohtia jotka varmasti vaativat vielä tulevaisuudessa lisätyöstämistä

se on hyvin kuvaavaa että tekijää usein suojellaan hänen kuvaamistaan estetään ja kaikkea muuta

tämänkin jälkeen puolustustarvikkeiden vienti kauttakuljetus ja välitys ovat sallittuja ainoastaan siihen myönnetyillä luvilla ja lupa ratkaistaan tulevaisuudessakin asian laadun mukaan joko valtioneuvoston yleisistunnossa tai puolustusministeriössä

suomalaiset haluavat suomalaista ruokaa

ei niin edellä puhuneen pääpuhujana vastauspuheenvuoroa puheenvuoroon viittasin siihen että tämän kansalaisaloitteenkaan tekijät eivät ole edellä puhuneen puhujan kannalla että kaikissa tapauksissa välittämättä siitä vaikka kuolemantuomio tai kidutus odottaisi heidät palautettaisiin

en kannata sitäkään että niitä kuvia välttämättä noin julkisesti tarvitsisi laittaa mutta usein uhrin huomioon ottaminen jää huomattavan pienelle

arvoisa herra puhemies

helmikuuta tänä vuonna

me haluamme jatkossakin syödä kotimaista turvallista ja entistä ympäristöystävällisempää ruokaa

sen vaikutukset ja haitat ovat merkittäviä mutta myös eristevillat lasi ja mineraalivillat ja niiden aiheuttamat haitat ovat jääneet aika lailla tämän asbestin varjoon ja on syytä että näitä asioita myös nostetaan esille

viennin sitä edellyttäessä puolustusministeriön tulee ulkoasiainministeriöltä erikseen selvittää ettei silloin käsittelyssä olevalle luvalle ole ulko ja turvallisuuspoliittisia esteitä ja välityslupa ratkaistaan puolustusministeriössä

yksi tärkeä asia jonka sivistysvaliokuntakin nostaa mietinnössään esille on oppilaiden oikeus saada opetusta ja opinto ohjausta

elinkeinoelämän odotukset ovat korkealla siksi asioiden kimppuun on käytävä heti ja voimalla

myös se on aivan olennaisen tärkeää että se oikeudenkäynti olisi lapsen taikka seksuaalirikoksen muun uhrin kannalta asiallinen ja erittäin tärkeää että pystyisimme näissä tapauksissa oikeudenkäynnit käymään nopeammin kuin normaalisti

haluamme myös että ruokaa ostaessamme tai työpaikkaruokalassa syödessämme meillä on tieto siitä mistä ruoka on peräisin

arvoisa puhemies

ja niin kuin tässä keskustelussa esille tuli myös vasemmistoliitonkin jättämä vastalause on aika lailla myötäsukainen ja saman suuntainen kuin tämä mietintö missä tämä selvitysosa on kirjattu ja uskon että kaikki kannattavat sitä että selvitetään miten näitä joukkoja voitaisiin uudistaa miten niitä voitaisiin järkevällä tavalla hyödyntää niin että ne vahvistavat meidän omaa puolustustamme

tämä edustaja tuupaisen ajatus siitä että se panostus kohdistettaisiin erityisesti näihin nuoriin jotka ovat syrjäytymis uhan alla kuulostaa aivan järkevältä minun mielestäni että se että panostus kohdistettaisiin nimenomaan heihin

kyllä tämä on yksi hyvin keskeinen asia

itse asiassa tämä nousi esille kun puhuttiin oppivelvollisuuden pidentämisestäkin että meidän monet ongelmat löytyvät siitä että opinto ohjaus ei toimi perusopetuksessa yläkoulun puolella eikä sitten myöskään jatko opinnoissa lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa ja sinne tarvitaan lisää voimavaroja

totesin että tätä keskustelua kuullessa tulee tapahtumaan niin että mediamaksulle tullaan taputtamaan ja se tullaan hurraahuudoin läpikäymään tässä salissa siinä määrin vankkoja puheenvuoroja yleisradion laajentamiseksi täällä salissa on kuultu

mutta samaan aikaan niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan sosioekonomisen aseman mukaiset terveyserot ovat kuitenkin edelleen suuria

itse lähden tässä ajattelussa juuri siitä eli kaupan asiakas ja työpaikkaruokalan asiakas tulee palauttaa herraksi niin että hän voi itse päättää mitä ostaa tietää sen mitä on ostamassa

puolustustarvikkeen siirtoon euroopan talousalueelle sovellettaisiin yksinkertaistettua menettelyä ja siirtolupa ratkaistaisiin puolustusministeriössä

puhemies

arvoisa rouva puhemies

duunarinkin poika voi olla lahjakas ja miksi hän ei saisi oppia suomalaisessa peruskoulussa omien taitojensa mukaan

meillä nimittäin tilanne on se että ensimmäinen läpikäynti on tietysti heti tuon rikoksen tapahtumisen jälkeen mutta sen jälkeen kun muutamia vuosia menee siinä että rikosta käydään oikeusasteissa läpi pitkän odottelun jälkeen yleensä varsinkin lasten ja nuorten kohdalla nuo arvet revitään uudelleen auki ja tästä on tullut paljon palautetta että näiden oikeudenkäyntien nopeuttamiseen pitäisi saada ryhtiä

onko se sitten kymppiluokka nimeltään onko se ammattikoulun ja siinä rajapinnassa oleva joku uusi malli toimia ammattistarttityyppinen malli tai jotain muuta niin se on toissijaista

fyysinen aktiivisuus ja liikunnan harrastaminen ovat olennaisen tärkeitä terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta

lähtökohtana kannatan tätä kansalaisaloitteen periaatetta

täytyy kuitenkin muistaa se että puhutaan varsin merkittävästä työllistävästä alasta suomessa kun puhutaan aseteollisuudesta ja toisaalta sitten tähän vastaavien lupakäytänteiden piiriin kuuluvista esimerkiksi teletekniikasta ja tämäntyyppisistä laitteista joita voidaan käyttää tavallaan hyväksytysti toisessa käytössä ja sitten esimerkiksi opposition taikka jonkun muun sortamiseen vaikkapa heidän puheluidensa kuunteluun tai muuhun tämäntyyppiseen

mutta niin kuin olemme huomanneet julkisuudessa varsin kovaa on kritiikkikin tätä mediamaksua kohtaan ja toivottavasti kaikki edustajat sitten samalla äänenpainolla puolustavat yleisradion laajenevaa tehtäväkenttää myös vastatessaan näille kansalaisille jotka meitä lähestyvät ja toreilla yhteyttä ottavat

olen itse aika vahvasti kääntynyt sille kannalle että jollain tavalla se pitäisi kirjata myös lakiin kuinka monta opiskelijaa yhtä opinto ohjaaja kohden voi olla

tämä että meillä on paljon nuoria jotka eivät liiku ja se liikunnallinen elämäntapa ei kehity on yksi sellainen huoli johon pitää kiinnittää erityistä huomiota

en oikein ymmärtänyt kyllä edustaja heikkilän puheenvuoroa jossa hän arvosteli ministeri häkämiehen toimia näiden myrskytuhojen jälkeisessä toiminnassa

nykyisen tv luvan on voinut jättää maksamatta ja sitä on tietysti jätetty osittain sen takia maksamatta että on haluttu katsoa yleä ilmaiseksi mutta toisaalta olen miettinyt myös sitä mikä on sitten se suomalaisten keino vaikuttaa tulevaisuudessa

liian usein törmäämme edelleen kaupanhyllyjen välissä tuotteisiin jotka ovat väreiltään ja jopa nimeltään suomalaista mutta joihin käytetty liha on tuotu jostain ulkomailta

suomen pitää olla maa missä ei raiskata

meidän kannattaa olla mukana kaikissa sen tyyppisissä tehtävissä ja joukoissa jotka vahvistavat oman maamme puolustusta ja nämä ovat ennen muuta sellaiset

tärkeintä on se että otetaan erityishuomioon ne nuoret jotka ovat syrjäytymisvaarassa eikä oppivelvollisuuden kategorinen kaikille pidentäminen ole ratkaisu heille vaan se että kohdennetaan ja laitetaan panoksia lisää heihin jotka niitä erityisesti tarvitsevat

tai rehtorin tai vuorineuvoksen tytär voi olla sellainen että hän tarvitsee erityisopetusta ja kokoomuslaisessa peruskoulussa hän saa sitä

sitä ei suomessa hyväksytä

meilläkin turvapaikanhakijoita on esimerkiksi kadoksissa

itämeren lohesta ja lohesta yleensä huoli on suuri ja syystäkin ja minun mielestäni eivät mitkään toimenpiteet ole liioiteltuja lohen pelastamiseksi

viestin pitää olla selkeä tänne tuleville kaikille tänne pyrkiville että suomi on maa missä raiskausta ei hyväksytä

kysyisin teiltä arvoisa ministeri orpo mikä on teidän arvionne tämän hetken uhkatilanteesta suomessa radikalisoitumisen näkökulmasta

kyllä ministeri häkämies on toiminut poikkeuksellisen mallikkaasti tämän myrskyasian hoidossa

lisää taito ja taideaineita lisää liikuntaa lisää valinnaisuutta tätä suomalainen peruskoulu tarvitsee

arvoisa puhemies

myös työssäoppiminen nousee vahvasti tässä esille ja se nousi myös tuossa hetki sitten keskustelussamme useammassa puheenvuorossa esille

meillä on tavoite että jokaisella peruskoululaisella olisi mahdollisuus yhteen ilmaiseen kerhotuntiin viikossa

viestin pitää olla minun mielestäni sama myös kantasuomalaisille raiskaustenkin suhteen ja siksi olen tehnyt tässä salissa lakialoitteen jossa raiskauksesta seuraisi aina ehdoton tuomio ja se on lakivaliokunnan käsittelyssä

eduskunnassahan tässä ihan viime viikkoina on lohesta puhuttu jälleen jokavuotiseen tapaan

samaan aikaan tämän käsittelyn kanssa eduskunnassa on käsitelty eun avunantolausekkeeseen liittyvän päätöksenteon mutta myös siinä käytettävien joukkojen lakeja ja niistä osa on vielä eduskuntaan tulossa

meillä on hyviä tuloksia saatu krpn toimesta muun muassa kouluiskujen ennaltaehkäisemisessä ja näissä ja kiinnostaisi tietää minkälainen on tilanne tämän radikalisoitumisen suhteen

niin kuin tuossa kerroin jo paljon ennen kuin edustaja mäkipään lakialoite perussuomalaisista on täällä salissa ministeri häkämies on laittanut nämä vastaavat asiat valmisteluun

aivan lopuksi haluan nostaa esille sen asian joka myös tässä sivulauseissa on tullut esille eli lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vanhentumisajat

tuo työryhmäraportti on hyvä pohja tälle työlle

mikä on se keino jolla asiakkaat eli tvn katsojat ylen käyttäjät voivat sitten antaa palautetta että nyt pitäisi jotain muuttaa

komissiohan ehdotti ensi vuoden icesin tieteellisen neuvonannon ylittävää lohikiintiötä itä meren pääaltaalle ja pohjanlahdelle

kokeilimme miten onnistumme syömään vain suomalaista ruokaa

myös suora seuratuki on ollut tämäntyyppinen hanke jossa on haluttu ohjata rahaa niin että liikunnan ja urheilun maksut eivät tulisi ylitsepääsemättömän suuriksi

ne ovat ministeriössä työn alla ja tieto jonka tuossa edellisessä puheenvuorossa kerroin on että tämän kevään alkukesän aikana tuo lakikokonaisuus tulee tänne ja nimenomaan nämä toimenpiteet siinä tullaan tekemään

työssäoppimisen enimmäismäärää ei tässä lakiesityksessä ehdoteta säädettäväksi vaan enimmäismäärä vaihtelisi tutkinnoittain ja opiskelijan yksilöllisten valintojen perusteella ja todennäköisesti myös alueittain ja oppilaitoksittainkin siinä voisi olla vaihtelua

ja itse asiassa tässä keskustelussa nostin jo tuossa debatissa esille sen että meillä voisi olla tarvetta miettiä tämän tyyppistä taisteluosastomallia myös tuohon eun avunantolausekkeiden yhteyteen

aika lailla sellainen perinteinen ajattelu on että kyllä suomalaisen ruisleivän pitää olla suomalaista

mitä sitten tulee rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseen niin jos rikos on tapahtunut kotimaassa eli lähtömaassa karkotus on mahdollista

mutta niin kuin hyvin tiedämme jo monessa urheilussa ne ovat monelle perheelle muodostaneet kynnyksen saada lapsia liikkumaan

itse olisin yleä ja yle veroa rakennettaessa hieman kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen mikä on yleisradion koko tulevaisuudessa

ja ei varmasti ministeri häkämies joka oli muun muassa paikan päällä tutustumassa näihin myrskytuhoihin hyvin pian niiden tapahtumien jälkeen ole esittänyt avokallioille maakaapelointia ei tietenkään

se tulee tarkoittamaan sitä että tällaiset lapsiin kohdistuneet törkeät seksuaalirikokset eivät tulisi rikoksina vanhenemaan koskaan

esimerkiksi eräs suuri suomalainen leipomo tuo puolet omasta rukiista tälläkin hetkellä puolasta ja baltian maista